toisaalta myös taloudellisesti köyhissä kriisikunnissa päätöksenteko on käynyt kädestä suuhun

päätöksenteko tulee siirtää valtuustoille joilla on aitoja taloudellisia resursseja käytössään päätösten tekemiselle yhteisen työssäkäyntialueen hyväksi

kuntarakenneuudistuksen tuomat edut perustuvat osaltaan siihen että aito työssäkäyntialue on kunnallisessa päätöksenteossa yhtenäisempi ja nopealiikkeisempi

sosiaali ja terveydenhuollon päätöksentekorakenteiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia demokratian toteutumiseksi ja ohjauksen vahvistamiseksi

uudessa yhtenäisessä kunnassa yhteinen hyvä toteutuu ilman että tarvitsee pelata kunnallista nollasummapeliä jossa katsotaan vain omaa kotipesää

uusi kuntarakenne selkiyttäisi ja tiivistäisi kuntayhteistyötä karsisi turhaa byrokratiaa ja kasvattaisi näin ollen myös demokraattista päätöksentekovaltaa

kunnissa joissa yleisesti ottaen vastustetaan liitoksia ajatellaan asia siten että vielä on mahdollista pärjätä yksin

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan jäsenet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa esittelyyn ja kysymystensä vastauksiin jopa osa opposition edustajista

arvoisa herra puhemies

peilaan tätä ikäihmisten hoivaa vanhempieni ja sen kautta myöskin omien kokemuksieni kautta

oma äitini sai vanhuusvuosina dementian kuten niin monien muidenkin äidit ovat saaneet

aika ajoin tuli myös minulle tilanne jolloin aika ikään kuin palasi taaksepäin

kotisairaanhoidon ja kotipalvelun ja osaksi omaisten hienolla avulla vanhempani pystyivät asumaan kotona jonkun arvokkaan vuoden lisää

tuli kuitenkin aika jolloin äiti oli vietävä vanhainkotiin ja sieltä sitten vuodeosastolle

isän hoitosuhde jatkui usean vuoden ajan siten että hän kävi joka päivä syöttämässä äitiä tuolla vuodeosastolla

näillä kokemuksilla voin todeta että ainakin vanhempani halusivat asua kotona aina siihen saakka kuin se vain oli mahdollista

tarvitaan kotihoitoa tarvitaan laitoshoitoa kuntoutusta yksilöllisesti sen mukaan mitä vanhus tarvitsee ja uskon että vanhuspalvelulaki tulee tähän vastaamaan

valtioneuvoston selonteossa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta todetaan että uusiin turvallisuushaasteisiin tarvitaan uusia keinoja perinteisten keinojen lisäksi

uusille turvallisuusuhkille on tyypillistä vaikea ennakoitavuus ja lyhyet varoitusajat

informaatiosodankäynnin keinoilla pyritään häiritsemään yhteiskunnan perustoimintoja jotka ovat oleellinen osa yhteiskunnan huoltovarmuutta ja infrastruktuuria

arvoisa puhemies

kyberhyökkäykset lamaannuttivat muun muassa valtion virastojen tiedotusvälineiden ja pankkien tietojärjestelmiä

tässä oli vain pari mielenkiintoista esimerkkiä kybersodankäynnistä jota on maailmassa kaiken aikaa tälläkin hetkellä

arvoisa puhemies

kybertoimintaympäristössä ei enää päde perinteinen sodan ja rauhan määrittely

arvoisa puhemies

suomen puolustuskyvyn väestön toimintakyvyn ja sisäisen turvallisuuden kannalta pidän tärkeänä että visioinnista siirrytään käytännön toimiin jotta edellä mainittu tavoite todella saavutetaan

arvoisa herra puhemies

eri kouluissa useilla paikkakunnilla on pilotoitu kiva koulu järjestelmä jossa puututaan matalalla kynnyksellä välittömästi henkilökunnan toimesta muun muassa koulukiusaamiseen ja muuhun kouluhäiriköintiin

tällä järjestelmällä on saatu erittäin hyviä tuloksia ja kiva koulu on saanut aikaan koulussa viihtyvyyttä ja koulurauhaa

kysynkin opetusministeriltä

tunnetteko järjestelmän ja näettekö että kiva koulu järjestelmän voisi ottaa käyttöön laajemminkin koko maassa joka koulussa

arvoisa herra puhemies

vaasan radan sähköistys on ollut oivallinen esimerkki valtion ja kuntien yhteistyöstä logistiikkahankkeissa

pitäisin hyvänä ajatuksena että toimisimme vaasan ja uumajan välisen laivaliikenteen turvaamisessa samalla tavoin yhteistyötä tehden kuten toimittiin vaasan radan sähköistämisessä

yhteinen tahtotila merenkurkun laivaliikenteen turvaamiseksi on olemassa valtioiden tasolla molemmilla mailla suomella ja ruotsilla myös alueellisella tasolla

vaasan ja uumajan kaupungit ovat perustaneet osakeyhtiön jonka kautta merenkurkun liikennettä tulevaisuudessa toistaiseksi hallinnoidaan

molempien kaupunkien edustajat kävivät viime viikolla brysselissä selvittämässä eu rahoituskuvioita josta päätöstä voidaan odottaa puolen vuoden kuluttua

tässä valossa on ehdottoman tärkeää että merenkurkun liikenteen kehittymisedellytyksistä pidetään yhdessä huolta

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjuntaan tuleekin panostaa sillä talousrikollisuus suomessa on valitettavasti hyvin pitkälle kansainvälistynyttä toimintaa joka entisestään hankaloittaa muun muassa rikosten tutkimista

näin harmaan talouden aiheuttamia kilpailuhaittoja torjutaan tehokkaammin erityisesti rakennus ravintola ja kuljetusaloilla joilla harmaata taloutta eniten esiintyy

poliisille annettava lisärahoitus mahdollistaa sen että talousrikosten tutkinta aikoja voidaan lyhentää ja avoinna olevien harmaaseen talouteen liittyvien juttujen määrää voidaan vähentää

olen kuitenkin tyytyväinen että harmaan talouden torjunta otetaan maassamme vakavasti sillä muutenhan katsoisimme kreikkalaisia silmästä silmään samassa pelastusveneessä

keskusta puhuu itsehallinnon säilyttämisestä kunnilla

lienee sanomattakin selvää että päinvastainen ratkaisu kuin hallintorakenteiden lisääminen tai perussuomalaisten yksinkertainen ajatus kuntien veroprosentin nostosta on sitä mitä kunnissa tarvitaan

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa on hyvä pitää kaikki kortit pöydällä ja vaihtoehdot avoinna jotta peruspalvelutuotannosta saadaan mahdollisimman optimaalista

yksityisesti tuotettu palvelu olisi parhaimmillaan sellainen että kansalainen maksaa yksityiselle puolelle saman verran palvelusta kuin julkiselle puolelle

esimerkki perusterveyspalveluista

kyllä näissä palveluissa on parantamisen varaa ja kaikki vaihtoehdot pitää pitää mielessä kun palveluja kehitetään

kurssilla käsiteltiin laajasti erilaisia maamme sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkakuvia

kurssin aikana minun käsitykseni pahimmasta maamme sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvasta uhasta ei kuitenkaan muuttunut

arvoisa puhemies

yhteiskunnan tuki syrjäytymisvaarassa olevan nuoren vaikeassa elämänvaiheessa voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen minkä suunnan nuori ihminen elämässään valitsee

yksi merkittävä askel nuorten syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi on hallituksen lupaama nuorten yhteiskuntatakuu

nuorten yhteiskuntatakuu on suoraan ongelmiin puuttumista ja yhteiskunnan aktiivista väliintuloa jolla voimme pysäyttää syrjäytymisestä aiheutuvat joskus hyvinkin kohtalokkaat seuraukset

arvoisa puhemies

pysyvät rakenteet ovat välttämättömiä kun rakennamme tulevaisuuden yhteiskuntaa jossa nuorista todella välitetään

näillä toimilla turvataan se että nuorilla on tulevaisuuden näköaloja ja että yhteiskunta säilyy jatkossakin eheänä ja turvallisena

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin edustaja lehdelle kommenttina että kyllä tuota samaa systeemiä on suomessakin kokeiltu ja yksi seikka on tietysti työturvallisuus joka on hyvin oleellinen asia silloin kun puhutaan yksin partioinnista

minä olen myöskin huolestunut poliisin resursseista kuten täällä monissa puheenvuoroissa on todistettu viimeksi siskot täällä vasemmalla sitä todistelivat

veroprosenttien nostaminen tai byrokratian lisääminen himmeleihin ei tue kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia

vaasassa toimii muun muassa pohjoismaiden suurin energiateollisuuden keskittymä joka omalta osaltaan muodostaa luonnollisen työssäkäyntialueen vaasaa ympäröivälle alueelle

työttömien poliisien määrä tulee ensi vuoden aikana vielä suuresti kasvamaan

vaasan alueelle syntyisi valtiovarainministeriön työryhmän mukaan yksi suomen elinvoimaisimmista alueista

kunnissa joissa liitoksia vastustetaan ajatellaan asiaa siten että on vielä mahdollista pärjätä yksin

nykymaailman tilanteessa tämä on väärän suuntainen ajattelumalli

arvoisa herra puhemies

tämän niin sanotun nollavision mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava siten ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä

kansainvälisissä liikenteen turvallisuusvertailuissa suomi on pärjännyt aikaisemmin kohtuullisesti mutta viimeaikaisten vertailujen perusteella tilanne on muuttunut

arvoisa puhemies

hallitus toimi tässä asiassa viemällä liikenteen turvallisuusvision toteutumista eteenpäin pitkäjänteisellä ja poikkihallinnollisella liikennejärjestelmän kehittämisellä

tämä resurssi menee pääasiassa liikenneverkon kehittämiseen ja useisiin liikenneinvestointeihin jotka osaltaan parantavat liikenteen turvallisuutta

arvoisa puhemies

turvavyöpakko ja kännykkään puhumisen kielto ajon aikana kuljettajalle ovat esimerkkejä siitä kuinka liikenneturvallisuutta parannetaan lainsäädännön keinoin

arvoisa puhemies

oli hienoa ja ilolla kuulin tänä päivänä iltapäivällä kun liikenneministeri kyllönen kertoi että siitä on vahva kirjaus myöskin tuolla hallitusohjelmassa joten uskon ja olen varma että merenkurkussa liikenne tulee jatkumaan